nämä ovat aina sellaisia asioita joissa joudutaan tasapainoilemaan tällaisen puhtaan tavoitteen ja sitten sen käytännön toteutuksen kannalta

jos talvivaarassa olisikin kysymys alakohtaisesta suhdannekuopasta kysynnän puuttumisesta tai tuotteiden hintojen tilapäisestä laskusta olisin valmis uskomaan valoisaan tulevaisuuteen ja siihen että toimintaa kannattaa jatkaa vaikka siihen hyvin paljon ja hyvin nopeasti tällä hetkellä menee tappiollisena toimintana veronmaksajien rahaa

lopuksi puhemies totean että kun telakkateollisuus on suurissa vaikeuksissa niin nyt niin kuin hallituksen piirissä on suunniteltukin pitäisi pyrkiä myöskin eri tukielementein vaikuttamaan siihen että samalla voitaisiin tuoda suomalaisille telakoille töitä ja samalla uudistaa itämerellä kulkevaa laivakalustoa niin että se mahdollisimman vähän itämerta kuormittaisi ja rasittaisi

mutta vaikka nämä nikkelin hintaan liittyvät ongelmat ja muut tällaiset suhdanteeseen ja maailmantalouteen liittyvät ongelmat laskettaisiin pois niin telakkateollisuuteen verrattuna talvivaaraan jää kaksi suurta riskiä ja ne on myöskin todettu asiantuntijoiden taholta

ja ikävä kyllä nämä riskit ovat niin suuria että sen vuoksi joudun teollisuuden puolustajana ja kaivosteollisuuden puolustajanakin tässä tilanteessa kääntämään peukaloita alaspäin

nyt on ehkä ääni kellossa muuttunut koska täytyyhän olla mahdollisuus reagoida ja toinen lisäbudjetti tarvitaan pian erityisesti kuntatalouden paikkaamiseksi

mitä tulee yleensä koko talouskriisiin niin täällä hallitsevat porvaripuolueet vetoavat nyt yhteisvastuuseen ja luottamukseen

ei tietenkään voida tämän talon porvareita syyttää amerikan asuntomarkkinoista lähtevästä kriisistä eikä voi heistä tehdä syyllisiä siihen mutta se politiikka jota kuitenkin sekä globaalilla tasolla euroopan tasolla että myös suomessa on harrastettu joka on antanut tilaa ahneudelle tuloerojen kasvulle osinkojen jakamiselle investointien sijaan ja erilaisille optiojärjestelmille on sitä liberaalia talouspolitiikkaa johon viehtymystä ei ole tällä reunalla salia vaan siellä toisella reunalla

arvoisa puhemies

koska se työryhmä joka tuossa vaalien alla keskellä talvea sitkeästi täällä eduskuntatalon hallintovaliokunnan huoneessa istui järjesti myöskin kansalaisjärjestökuulemisia ja pyrki asiasta tekemään myöskin keskusteltavaa jo silloin niin me olimme ainakin henkilökohtaisesti pikkasen pettyneitä että aika vähän tähän näin merkittävään uudistukseen ja näin merkittävään kansalaisaktiivisuuden ja kansalaisten aloitteellisuuden lisäämismahdollisuuteen on oikeastaan julkisessa sanassa ja kansalaiskeskustelussa huomioita kiinnitetty

se on sen politiikan seurausta jossa osinkojen jakaminen voittojen kerääminen omaisuuksien kartuttaminen on houkuttelevampaa kuin investoiminen ja siihen on luotu maaperää tietyillä ratkaisuilla

vihreiden osalta kun ovat porvaripuolueena porvarihallituksessa tämä jatko on tietysti mielenkiintoinen koska toisaaltahan he ovat vähän kriittisiä savupiipputeollisuutta teollisuutta kohtaan

on tosi haastava tehtävä sitten kun hallituksen lakiehdotus sitten täällä eduskunnassa läpi menee millä tavalla sitä todella suoraan sanoen markkinoidaan ja millä tavalla siitä informoidaan

nyt ei ole bkt kasvanut eikä savupiipuista paljon savua tule mutta toivottavasti ovat sitten kuitenkin antamassa tukea koska suomi on hyvin teollistunut maa ja kun sitten vienti alkaa vetää niin silloin tarvitaan myöskin teollisuudelle toimintaedellytyksiä että päästään myöskin siihen kasvuun kiinni

vasemmistoliitto on ollut koko ajan sitä mieltä että pankkien vastuuta kriisien hoidosta pitää lisätä ja pankit on saatava yhteiseen tiukempaan kontrolliin ja valvontaan

totta kai tähän liittyy kovia haasteita tämän yhteisen talletussuojan näkövinkkelistä ja myöskin valvonnan näkövinkkelistä miten läpinäkyvä ja avoin uusi järjestelmä ehkä tulevaisuudessa tulee olemaan

mutta hallitusohjelman mukaisesti meillä ollaan myöskin kansallisesti säätämässä pankkiveroa elikkä saamassa pankit maksamaan myöskin tuloksestaan pikkasen yhteiseen kassaan joko ruotsin mallin mukaan niin että tämä pankkiveron tuotto rahastoidaan puskuriksi pankkisektorin mahdollisia kriisejä varten tai sitten niin että se tuotto käytetään yhteiskunnan välttämättömiin tarpeisiin niin kuin muukin tulopuoli

ja sitten vielä toistan sen että todella vihreiden edustajan ohella olin jättämässä eriävän mielipiteen tähän työryhmän työhön

miten pääministeri näkee tämän yhteyden

tästä on todella pidettävä huolta niin että kaikilla kansalaisilla asuinpaikasta taloudellisesta tilanteesta tai muista edellytyksistä huolimatta on yhtäläinen oikeus osallistua tällaisen kansalaisaloitteen tekemiseen sen allekirjoittamiseen

on ollut huhuja että nyt pelotellaan että jos säädämme pankkiveron niin sitten pankit ja sijoittajat karkaavat

myöskin euroopan unionin kansalaisaloitteen osalta on korostettu sitä että kynnyksen pitäisi olla mahdollisimman matala ja mitään teknisiä tai muita kynnyksiä ei pitäisi liikaa asettaa ja sen takia tämä eriävä mielipide oli perusteltu

olen tietysti tyytyväinen jos se eriävä mielipide työryhmän työssä on johtanut siihen niin kuin nyt toivon ministeri sitten kertovan että on myöskin paneuduttu näiden kynnysten madaltamiseen ja mietitty eri toimijoiden kanssa millä nämä huolet tämän osallistumiskynnyksen korkeudesta saadaan sitten poistettua

thl tutki heidän tilannettaan kaikkien mahdollisten rekistereiden kautta

joka kuudennelta puuttuu peruskoulun jälkeinen tutkinto

arvoisa puhemies

kun puhutaan laaja alaisesta turvallisuushaastetilanteesta niin meilläkin on syytä kyllä todella keskustella onko tämä nykyinen malli paras tapa hoitaa laaja alaista turvallisuuttamme

sen lisäksi minun on todettava tasa arvoasiain neuvottelukunnan miesjaoston puheenjohtajana että tämä vain miehiin sukupuolen perusteella kohdistuva pakollinen asevelvollisuus on myös ongelmallinen tasa arvon näkövinkkelistä

on käynyt selväksi että sekä tämä hallituksen budjetti ja taloussuunnitelma että muut ratkaisut eivät tule nostamaan suomea lamasta eivät tule taittamaan velkaantumista eivät tule laskemaan työttömyyttä eivätkä tule tuomaan talouskasvua

toivoisin että arvoisa pääministeri ja arvoisa valtiovarainministeri uhraisivat hetken tämän vaihtoehdon miettimiseen koska suomi tarvitsee nyt sellaista sysäystä jolla saadaan talouskasvu ja työllisyyden paraneminen käyntiin

arvoisa puhemies

suomessa itse asiassa valtiovalta hyvin heikosti tukee joukkoliikennettä esimerkiksi suurilla kaupunkiseuduilla hyvin minimaalisilla summilla verrattuna muihin eurooppalaisiin kaupunkeihin

kyllähän joukkoliikenteen edistäminen veropolitiikalla ja muilla tukimuodoilla on tärkeätä sekä ympäristösyistä että kansalaisten palvelemisen näkökulmasta

ei kaikilla ole mahdollisuutta yksityisautoiluun ja sen vuoksi monipuolinen joukkoliikennejärjestelmä on tavallisen kansalaisen kannalta tosi tärkeää

arvoisa puhemies

ministeri herkästi menee kuntien päätäntävallan selän taakse

elikkä hyvä aloite mutta voi olla aika vaikeata

totta kai kunnissa ratkaistaan paljon asioita mutta ellei ole normiohjausta niin kuten tarkastusvaliokunta aikoinaan selvitti nämä informaatio ohjaussuositukset ja niin edelleen

vaikka tässä vähän joudutaan tälläkin puolella miettimään tarkoituksenmukaisuutta kun äsken puhuttiin veropohjan pitävyydestä ja verotulojen riittävyydestä niin silti uskon että ongelmaksi tämän lakialoitteen läpiviemisessä ei tule muodostumaan oppositio vaan ehkäpä voi olla vähän nihkeyttä siellä hallituspuolueidenkin puolella

edustaja zyskowiczin kritiikki joka oli hyvin voimakasta kohdistui euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen ja korkeimpaan oikeuteen

aiotteko te toimia niin että tämä tarkastusvaliokunnan tahtotila että suositusten sijasta tarvitaan normiohjausta tiukempaa säätelyä lain tasolla menee eteenpäin

tämä on eriskummallinen ja vaikea tilanne ollut tässä näiden kahden tekijän jälkeen ihmisoikeustuomioistuimen ja korkeimman oikeuden ratkaisujen jälkeen

mutta kun edustaja zyskowicz korosti että rahapussille käyminen on kovempi rangaistus kuin vankeus niin sehän antaa sen viestin että rahalla selviää rahalla saa puhtaan omantunnon rahalla selviää

kun on tarpeeksi paljon rahaa niin kyllä aika koviakin korvauksia voi tietysti mielellään maksaa saadakseen puhtaan omantunnon ja päästäkseen pälkähästä

lehtikin totesi on aivan käsittämätöntä myös se että kun maailma on täynnä talousguruja ja talousennustajia niin hyvin heikoiksi jäivät ne signaalit jotka olisivat tuoneet ajoissa julki sen että täytyyhän jossain olla jotain mätää kun niin sanottu hötyraha on niin kaukana reaalitalouden oikeasta määrästä

rantakangas tuossa totesi

mitkä ne syyt ovat siinä että ei ole ollut investointihaluja ja onko ollut se toinen vaihtoehto niin paljon houkuttelevampi sitten suhteessa luoda tulevaisuutta investoimalla niin se on toinen kysymys

mutta jotain siinä täytyy olla takana kun ero on niinkin merkittävä

arvoisa herra puhemies

kiitän puhemiestä siitä että voimme käydä keskustelun näistä lakialoitteista yhdessä koska ne liittyvät oleellisella tavalla toisiinsa

mutta eduskunnan pöytäkirjaan haluan kuitenkin tuoda esiin että meillä on itse asiassa tässä lyhyessä vastalauseessa sattunut pieni niin sanottu painovirhepaholainen

näin vanhempainvapaa koostuisi kolmesta reilun kuuden kuukauden jaksosta joista yksi kuuden kuukauden jakso kuuluisi äidille yksi isälle ja yksi kuuden kuukauden jakso olisi jaettavissa vanhempien sopimalla tavalla

mitä sitten tulee tähän kristillisdemokraattien vastalauseeseen niin olemme samaa mieltä tämän kaivosveron osalta

itse asiassa haluaisin vielä että ehkä vastauspuheenvuoroissa ryhmän jäsenet kommentoisivat kun meillä herätti keskustelua kun harkitsimme millä tavalla suhtaudumme näihin teidän lausumiinne tätä lausumaa vanhoihin ydinvoimaloihin

tasa arvoasiain neuvottelukunnan miesjaoston puheenjohtajana haluan korostaa että vain isälle suunnattu puolen vuoden osuus olisi merkittävä uudistus

miehen perinteisen roolin murtuminen ja monipuolistuminen on tehnyt sosiaalisesti hyväksyttävämmäksi miehen jäämisen kotiin hoivaamaan lasta

ja kun nyt niin kuin edustaja östman kertoi tässä on tarkoituksena siirtää niistä vanhoista vesivoimaloista painopistettä ydinvoimaloihin niin miksi tässä on tämä vanhoihin

kokemukset suomessa ja muissa pohjoismaissa osoittavat että isät käyttävät yleisimmin heille erityisesti nimettyjä vapaita

pääministeri vanhanen korosti eilen täällä luottamuksen tärkeyttä ja talouspolitiikan uskottavuuden merkitystä ja se onkin erittäin tärkeää varsinkin nyt kun tämä kansainvälinen talouskriisi syvenee

kulttuurimme muuttuu jatkuvasti tasa arvoisempaan suuntaan

asuntovelalliset korkotasosta vuokra asukkaat vuokrien noususta ihmiset hintojen kallistumisesta inflaatio syö palkankorotusten ostovoimaa ja niin edelleen

mutta keskustapuolueen puoluesihteeri on esittänyt julkisuuteen yhteiskuntasopimusta johon voisi kuulua jo sovittujen palkankorotusten jäädyttäminen ja etuisuuksien leikkaaminen

arvoisa pääministeri millä tavoin tällaiset pääministeripuolueen puoluesihteerin ehdotukset voivat olla omiaan lisäämään kansalaisten luottamusta hallituksen politiikkaan ja suomen talouspolitiikkaan tällä hetkellä kun niin monet epävarmuustekijät muutoinkin sitä kohtaavat

en ole kuullut yhdestäkään kunnasta jossa lisän edellytyksenä olisi isän kantaminen osansa lapsen hoitovastuusta

lisäkysymyksenä voi siis pyytää painamalla vei painiketta nousemalla seisomaan ensimmäinen isä kysymässä arvoisa puhemies

ajan viettäminen perheen kanssa ja aktiiviseen isyyteen kasvaminen on hyväksi sekä miehille naisille että heidän lapsilleen

kyllä joku yksittäinen kansalainen yksittäinen kansanedustajakin voi aika vapaasti ja ymmärrettävästi esittää aika raflaaviakin ehdotuksia mutta kun ehdotuksen tekee pääministeripuolueen puoluesihteeri niin ainakin me täällä oppositiossa otamme sen vakavasti

tasa arvon kannalta on tärkeää huomata että isien aseman tasa arvoistuminen perheissä lisää naisten aseman tasa arvoistumista työelämässä

ei kai hän ole joku aloitteleva pojankloppi jolta pääsee sammakoita miten vaan suusta

me otamme sen niin vakavasti että me epäilemme että taustalla on laajempaa keskustelua tällaisen vaihtoehdon rakentamisesta

ketään ei voi pakottaa aktiiviseen isyyteen mutta kannustimien lisääminen voi johtaa nopeaankin isyyden kulttuurin muuttumiseen koko yhteiskunnan laajuisesti

kysynkin pääministeriltä

onko hallituksen piirissä käyty keskusteluja siitä että tällaisella yhteiskuntasopimuksella sen rakentamisella voitaisiin lähteä puuttumaan jo sovittujen palkankorotusten jäädyttämiseen tai sitten etuisuuksien leikkaamiseen

lisäksi uudistus parantaa lapsiperheiden taloustilannetta sillä vanhemmat voivat hoitaa lasta ansiosidonnaisella vanhempainrahalla kotihoidon tuen sijaan

arvoisa puhemies

tämä osuus rahoitettaisiin valtion talousarvion kautta kiristämällä verotusta

vanhempainvapaan aiheuttamat lisäkustannukset jaettaisiin siis jatkossakin valtion työnantajien ja vakuutettujen kesken siten että valtion osuus kustannuksista olisi puolet työnantajan osuus olisi noin kolmannes ja vakuutettujen osuus noin viidennes

kysymys on siitä mitä ollaan valmiita maksamaan naisten tasavertaisesta mahdollisuudesta olla mukana työelämässä ja miesten tasavertaisesta asemasta ja mahdollisuudesta olla läsnä lastensa elämässä ja perheiden mahdollisuudesta elää elämäänsä parhaaksi katsomallaan tavalla

isien vanhempainvapaiden käytön lisääminen korottamalla päivärahaetuutta ja perimällä erillistä vanhempainvakuutusmaksua tasaisi työnantajan kustannuksia

esittämämme vakuutusjärjestelmän avulla voidaan tehokkaasti tasata perhevapaista aiheutuvia kustannuksia eri alojen työnantajien kesken

perhevapaiden uusjako rohkaisee miehiä rikkomaan perinteiset tavat ja toteuttamaan aktiivista isyyttä toivon mukaan siten että uudistuksen toteuduttua tuleville sukupolville aktiivisesta vanhemmuudesta tulee luonnollista ja helppoa niin miehille kuin naisillekin

ministerin puheenvuoro normien uudelleenarvioinnista oli todella tervetullut

pitää tosiaan miettiä onko todella maailman tilanne sellainen että meillä pitää väestönsuojiin satsata sillä tavalla kuin tällä hetkellä satsataan ja maksaa niistä kohtuuttomasti jokaisen asumiskustannuksina niin omistus kuin vuokra asuntopuolellakin

meillä ei ole vastalausetta tähän koska kun tätä tarkastellaan pelkästään tämän yleisradioveron näkökulmasta niin totta kai tällainen muutos joka vapauttaa pienituloisia ihmisiä veron piiristä on positiivinen tulonjaon kannalta

sitten on toinen kysymys mistä meidän kaikkien pitää kantaa huolta että yleisradio tulevaisuudessakin pystyy toimimaan ja sen rahoitus on pitkäjänteistä ja se pystyy riippumattomuutensa säilyttämään

jos metrojuna tulee kolmen minuutin välein asunnon kulmalle niin tarvitseeko niitä autopaikkoja olla niin paljon kuin sellaisessa paikassa missä ei joukkoliikennettä ole kolmen minuutin välein

mutta sinällään tämä itse veronmuutos on ihan paikallaan

ja olen samaa mieltä kuin edustaja elomaa siitä että jatkossa tätä porrastusta voisi tosiaan viedä siihen suuntaan että isotuloiset tästä yleisradion palvelusta maksaisivat nykyistä enemmän ja ehkä sitä pienempituloisten osuutta tulevista maksuista voisi vielä nykyisestäkin vähentää tai rajaa nostaa

tietenkin nämä energiatehokkuudet ja muut on otettava huomioon mutta sitten se varustelutaso tapetoinnit maalaukset parketoinnit ja muut voisi aivan hyvin osassa rakentamista jättää asukkaan harteille

nyt kun euroopan talous on hyytymässä usan talous on vaikeuksissa kiinan talous kyllä vielä porskuttaa ja yrittää pitää yllä koko maailmantaloutta niin venäjä on suuri mahdollisuus tässä tilanteessa

on ihan hyvä että tällaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty mutta itse asiassa kysyisin vielä ministeri häkämieheltä mitä konkreettisia erityistoimia nimenomaan venäjälle suuntautuvan viennin edistämiseksi on näiden mainittujen lisäksi

kysyn vaan arvon edustajilta onkohan mitään yhteyttä kallistuvalla koulutuksella kallistuvalla yksittäisen taistelijan aseistuksella sen kanssa kuinka suuri määrä ikäluokasta koulutetaan tai ei kouluteta

arvoisa puhemies

niin kuin hyvin on tiedossa niin vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ei voinut hyväksyä sitä kehysneuvottelujen tulosta joka eduskuntaryhmälle tuotiin ja suurin syy sen hylkäämiseen ja neuvottelujen jatkamisvaatimukseen oli se että kehyspäätöksessä leikataan perusturvaa leikkaamalla työttömyysturvan eläkkeiden ja opintotuen ja sairauspäivärahojen indeksejä

minusta on

gustafssonille niin tasa arvoihmisenä en voi muuta kuin ihmetellä etteikö se olisi millään tavalla tasa arvokysymys että toinen sukupuoli pakotetaan viime kädessä vankilan uhalla jonkinlaiseen velvollisuuteen ja toiselle se on vapaaehtoista

kysymys on järkevästä laaja alaisen turvallisuuskäsitteen ja turvallisuusvaatimuksen mukaisesta suuntautumisesta esimerkiksi enemmän vapaaehtoisuuteen pohjautuen

täällä on viitattu kotimarkkinoiden merkitykseen työllisyyden ja talouskasvun kannalta ja se hyydyttää ensi vuonna erittäin paljon kotimarkkinoita ja aiheuttaa lisää työttömyyttä